se että täällä löydetään varmaan tuhansia minäkin pystyn niitä löytämään yksityiskohtia joissa voidaan todeta että no tässä se menee pieleen niin ehkä opposition tarkoitus onkin kun hallitus toteuttaa tietyntyyppistä savottaa sitten kaataa puita siihen väliin ja muutama konkelokin sinne vielä pyörimään

vaalipiiriuudistukset ovat senkaltaisia asioita ja uudistuksia kuten ansiokkaasti perustuslakivaliokunnan keskustan vastalauseessa on todettu jotka tulee toteuttaa pitkän parlamentaarisen ja perustuslaillisen tarkastelun kautta

kansanvalta on demokratian kulmakivi

tässä mielessä kyllä keskustan eduskuntaryhmä omalta osaltaan ja hallitus on viemässä näitä asioita eteenpäin mutta saknkin ja ammattiyhdistysliikkeen kanssa neuvotellaan

nyt hallitus lähti siitä missä aita oli matalin käyttäen perustuslain sallimaa mahdollisuutta yhdistellä vaalipiirejä huomioimatta ja kuulematta itä suomen asukkaiden ja ihmisten ja eri tahojen mielipiteitä

ministeri vastasi omassa puheenvuorossaan hyvin selkeästi erityisesti näihin tiettyihin junavuoroihin liittyviin kohtiin kuinka ne hoituvat tai kuinka niitä hoidetaan tässä vaiheessa

jyrki kataisen kuuden puolueen hallitus erehtyi hallitusneuvotteluissaan myös vihreiden vaatimukseen vaalipiirijaon uudistuksen toteuttamisesta ja nyt nuo kaikki muut viisi puoluetta ovat sitten tuon hallitusohjelmansa vankeja

toistaiseksi ne näyttävät olleen vain ikään kuin reservissä siellä

miten käy maamme laadukkaan taksitoimialan

kaikki kitisevät kyllä itse asiassa uudistusta vastaan mutta kun se on hallitusohjelmassa ja yksi hallituspuolue on saanut sen aikaan että siellä sen pitää olla ja pysyäkin niin näin se menee vain juna eteenpäin oikein jytisten

kaiken lisäksi työtä tekeviä ihmisiä palkitaan edellä olevien lisäksi työmatkakulujen verovähennyksen leikkauksella ja vielä kolmen tunnin säännöllä työn hankkimisen suhteen edellisten kilometrisääntöjen sijasta

erityisesti sen vuoksi että etelä savo yhdistetään kaakkois suomen vaalipiiriin kun kymen vaalipiiri ja etelä savon vaalipiiri muodostuvat yhteiseksi vaalipiiriksi

arvoisa herra puhemies

olen aivan varma että etelä savolle tämä kehitys tulee olemaan kohtalokas koska se tarkoittaa samalla sitä että myös muut valtionhallinnon alueelliset jaot tulevat kehittymään ja muuttumaan tuon vaalipiiriuudistuksen myötä

ansio ja pääomaverotus kiristyy liikkuminen kallistuu asuntolainan verovähennysoikeus pienenee kiinteistöverot nousevat kunnallisverot nousevat energiavero kallistaa asumista lapsilisiin tulee leikkaukset ja lapsien saama opetus heikkenee valtionavustuksen leikkausten myötä ja muutkin kunnalliset palvelut huononevat

siellä on lukemattomia kohtia joissa paikataan tai korjataan tai uudistetaan edellisen kataisen hallituksen toimenpiteitä

etelä savo mikkeli savonlinnakin savonlinnan kaupunki josta muuten taitaa olla sdpn eduskuntaryhmän puheenjohtajakin kotoisin ottivat tiukan vastustavan kannan koko vaalipiiriuudistukseen

savo perinteinen alue jossa on toteutettu erittäin pitkälle menevää yhteistyötä muun muassa itä suomen neuvottelukunnan itä suomen maakuntien kesken tullaan tätä kautta hajottamaan

varoituksistamme huolimatta jääräpäisesti aloitettiin tuon uudistuksen toteuttaminen eli vietiin yrityksiltä mahdollisuus toteuttaa monia niitä toimenpiteitä ei mitään edustuskulujen väärinkäyttöä niin kuin se monesti ymmärretään vähän väärin vaan kouluttamista yritysten omien ja muiden kurssien täällä suomessa pitämistä ja aiheutettiin elinkeinotoiminnalle suurta vahinkoa

sanalla sanoen pakko on todeta että sekä näiden jo alussa mainitsemieni hyvien asioiden että nyt tämän huonon listauksen jälkeen ei tämän maan talous ole kunnossa

siihen tarvitaan suunnanmuutos

jos valtakunnassa halutaan toteuttaa vaalipiiriuudistuksia kuten nyt näyttää olevan että tämä rulla tulee jatkumaan arvoisat kansanedustajat niin läsnä olevat kuin muutkin on syytä havaita että ei tämä uudistus näillä ajatuksilla näytä jäävän tähän vaan se jatkuu eteenpäin

kiitos hallitukselle että se tältä osin on ikään kuin nöyrtynyt ja ottanut tämän asian uudelleen käsittelyyn ja nyt sitten ilmoittaa että tuo asia peruutetaan

pohjois savo ja pohjois karjala toteutamme yhdessä vaalit emme me toisiamme vierasta ohtaansalmi ei meille ole liian vieras paikka

kansanedustajat tulevat valituiksi mutta haluaisin todeta samalla mihin edustaja kiveläkin ansiokkaasti omassa puheenvuorossaan viittasi

tallqvist tuossa alussa esitti kyllä väärän todistuksen niin valtiovarainministeriä kuin muita ministereitä kohtaan todetessaan sen että eilen oli sotaveteraanien lähetystö tuolla eikä näkynyt paikalla ministereitä

no ei varmasti näkynyt koska se oli eduskuntaryhmille tarkoitettu lähetystö jonka olin osaltani keskustan eduskuntaryhmän edustajana ottamassa vastaan

voi olla että se jopa parantaa joidenkin mahdollisuuksia pärjätäkin vaaleissa mutta ei se voi olla meidän demokratiamme lähtökohta niin että vaalipiirien uudistus onkin sitten joidenkin puolueiden matematiikkaa siitä kuinka he mahdollisesti pärjäisivät paremmin

mielelläni näen herra puhemies millainen tuo maksimarket lopuksi tulee olemaan kuinka paljon tuo hallitus kykenee suomen taloutta korjaamaan viemään sitä eteenpäin

se on tietysti meidän yhteinen tahtomme ja toivomme varmasti myös oppositiossa että hallitus kykenee suomen taloutta korjaamaan parantamaan viemään eteenpäin koska se on kaikkien suomalaisten yhteinen etu

ainakin keskustan piirissä meillä on hyvä henki sen suhteen että itse asiassa tulemme tekemään sellaisen vaalituloksen että ne toiveet joiden perusteella jotkut ovat vaalipiiriuudistusta suunnitelleet eivät kyllä tule toteutumaan

hallitus näyttää ohjelmassaan jatkavan hyvin pitkälle keskittävää ohjelmaa ja juuri näihin liikenneinvestointeihin on tänä päivänä keskustelussa viitattu hyvin monta kertaa

on sinänsä hienoa nähdä että nyt sitten tunnistetaan ja tunnustetaan julkisesti ja laajaltikin että liikenteellä ja liikenneinfralla investoinneilla on oikeasti ottaen merkitystä myös kansantalouden kehittymiselle elinkeinoelämälle kansainväliselle kilpailukyvylle saavutettavuudelle ja hyvin monelle asialle

lauri oinonen on tehnyt myös toimenpidealoitteen asiasta ahkerana edustajana niin asia varmasti tulee myös valiokunnassa noteeratuksi ja käsitellyksi mutta ennen kaikkea tämä huoltovarmuuskysymys on tulevaisuutta ajatellen asia joka kannattaa pohtia

mutta samalla kun todetaan se mitä nämä investoinnit ovat on todettu että ne ovat länsimetroa ne ovat pisara hanketta tampereen ratikkaa

tämä tulee jäämään tämän eduskunnan tämän demokratian meidän parlamentarismimme yhdeksi häpeäpilkuksi ja häpeäpaaluksi

mitä se merkitsee poikkeusolojen kannalta jos meillä on olemassa oma kansallinen lääke ja rokotevarmuus ja mahdollisuus ja pystytään tätä kautta sitten eri epidemioihin vastaamaan

kaikille löytyy varmasti oma puolustajansa omat perusteensakin mutta yhtä kaikki ne keskittävät suomea

poikkeusolot ovat muitakin kuin rauhan aikana tapahtuvia eri tyyppisiä influenssoja ja pahimpana aikana sodan aikana voidaan käyttää bakteereja viruksia ja niin edelleen

lopuksi vielä haluan kannattaa edustaja lohen tekemää perusteltua ehdotusta siitä että kyseinen lakiehdotus hylätään

on lähdettävä myös siitä että kun hallitus budjettiriihessään ja eduskuntaan tuotavassa budjetissa käsittelee liikennehankkeita niin sitten huomioidaan koko maata tasapuolisemmin

tässä mielessä on aivan oikein se että huoltovarmuusnäkökulmasta asiaa pohditaan

tämä nyt käsiteltävä niin sanottu sikainf luenssa asia on myös mielestäni hoidettu viranomaisten taholta erittäin hyvin ja ansaitsee oman tunnustuksen

paikallistasolla on toki näissä rokotusasioissa tapahtunut sitten varmasti sekä tiedottamisen laiminlyöntiä että puutteellisuuksia ja paremmalla organisoinnilla olisi vältytty myös sitten turhilta jonoilta ja kaikilta niiltä pieniltä paniikeilta mitä on päässyt syntymään

joka tapauksessa suomi on pystynyt tätäkin asiaa hoitamaan hyvin ja toivottavasti kun taloudessa puhutaan siitä odottaako meitä w ei nyt ole sitten tulossa niin että tämän pandemian pieni ensioire oli ja meni ja nyt sitten vielä suurempi on tulossa

hallitus on vaatinut ainakin aiempi ja sille ilmeisesti nykyisenkin hallituksen pohja rakentuu että on haettava työtä myös kauempaa eikä ainoastaan siitä kotikunnasta tai hyvin läheltä

miten ihmiset liikkuvat jos julkinen liikennöinti loppuu niin kuin tulee monia jopa kuntien välisiä liikenneyhteyksiä loppumaan

on helppo yhtyä ministerin näkökulmaan siitä että valtionosuusjärjestelmän täytyy olla myös sekä pienempiä syrjäisempiä ja muilta olosuhteiltaan poikkeavia kuntia tukeva

ne maksavat kunnille ja ne ovat myös kansalaisten yhdenvertaisuuden kannalta äärimmäisen tärkeitä

toisaalta varsinkin pienissä kunnissa myös pelätään sitä että valtionosuusjärjestelmää viedään siihen suuntaan että sillä ikään kuin pakotetaan kuntia liitoksiin

arvoisa herra puhemies

edes yksi edustaja haluaa tarkastella puheenjohtaja sipilän esille nostamaa kysymystä valtion ja julkisen sektorin työpaikoista alan kehityksestä kokonaisuudessaan ja tästä kuinka mennään sitten eteenpäin eikä yksistään sanoa että joku on esittämässä työpaikkojen tai työntekijöiden irtisanomista tai muuta vastaavaa

senkin vuoksi on aivan pakko todeta valtiovarainvaliokunnan hyväksymä kannanotto

nyt sitten on tapahtunut paljon muutoksia matkalla ja nämä muutokset ovat tietysti johtaneet siihen että on tapahtunut yhtiöittämisiä mutta myös työtehtävät ovat muuttuneet hyvin paljon

valiokunta painottaa että tietosuojakysymykset tulee mahdollisuuksien mukaan ratkaista ja että ainakin paikallistasolla tulee löytää käytännöt veteraanien tavoittamiseen

arvoisa herra puhemies

ministeri risikko totesitte tuossa juuri että ollaan siirtymässä järjestelmään jossa kunnat nyt sitten ilmoittavat että heillä on tällaista valtion myöntämää rahaa ja he voivat osoittaa sitä vaikka palveluseteliominaisuudessa ja kelalle tämän tieto ja sitten kela kertoo ketkä veteraanit voivat sen saada

se lapiomies joita oli tietystikin jokaisella tiellä tietty määrä mikä siinä tarvittiin arvoisa puhemies teki maailman tärkeintä työtä ja sitä pitää arvostaa tänäkin päivänä

kun eduskunta kävi lähetekeskustelua kritisoin osaltani liikennepoliittista selontekoa varsin paljon muun muassa rahoituksesta joka on ollut puutteellista voisi sanoa jo kahden vuosikymmenen ajan

toivoisi kyllä että eduskunta enemmälti myös noin ihan strategisessakin mielessä tarkastelisi sitä kuinka suomea kehitetään eikä ainoastaan sitä millä lailla käperrytään siihen entiseen nykyiseen ja ajatellaan että vain se on hyvä

sama linja jatkuu

kun teollistuminen eteni aikoinaan englannissa keskusteltiin että kun kehruu jenny tulee niin se vie kaikki työpaikat mutta kävikin niin päin että kun teollistettiin tuotiin uutta teknologiaa pystyttiin luomaan työpaikkoja

en niinkään keskity nyt tässä puheenvuorossani siihen kritiikkiin jota tuon debatin aikanakin on tullut vaan nostan esille muutamia asioita jotka ovat sekä suomen liikennepolitiikan että myös muiden yhteyksien kannalta erittäin tärkeitä

se on vääristelyä ja se on mielestäni väärin että eduskunnassa hirveän paljon keskitytään enemmältikin miettimään ja sanomaan vain sitä mitä joku mahdollisesti omasta mielestään tarkoitti ja sekin vielä poliittisessa mielessä

myös venäjän federaatio tekee tuota työtä erittäin merkittävällä tavalla presidentti putinin johdolla

näin ollen se tarkoittaa sitä että meidän liikennemäärät tulevat jo tämän vuosikymmenen aikana hyvin nopeallakin tempolla kaksinkertaistumaan ja samalla se tarkoittaa sitä että liikenteen täytyy sujua meidän raja asemien täytyy olla kunnossa

debattikeskustelussa mainitsin jo esimerkkinä keiteleeltä pohjois savosta että kaikki suomen farkut eli farmarihousut valmistava yritys masi siirtää kolmasosan tuotannostaan viroon noin kolmasosan palkkakustannusten maahan

haluan myös todeta sen että me tarvitsemme tällaisia suurten linjojen linjauksia niin että nähdään kokonaisuuksia

myös koulutuksesta on kysymys elikkä kun paljon puhutaan siitä mihin sitä koulutusta tarvitaan sitä tarvitaan juuri siihen että nuorilla on koulutusta eri maakunnissa heillä on totta kai siellä myös tulevaisuutta kun on työpaikkoja

tässä yhteydessä haluan osaltani nostaa esille viestin joka tuli karjalan tasavallan talousministeriön ensimmäisen varaministerin sokolovin viestittämänä suomalaisille reilun kuukauden verran takaperin

mutta nämä kaikki korreloituvat yhteen ja jos kannattavuus ei toimi niin on ymmärrettävä tietysti eikä yritystä voi syyttää siitä jos se siirtää sitten tuotantoaan jonnekin muualle

kyllä se on suomen valtion tehtävä katsoa se että meillä on yritystoiminnalle sellaiset edellytykset että tänne kannattaa sijoittaa ja suomessa kannatta tuottaa

minulla on täysin päinvastainen käsitys demokratiasta

näin se vain käytännössä on ja silloin tullaan myös sille tasolle että yrityksissä pitää entistä pidemmälle pystyä katsomaan mitenkä asioita hoidetaan

tässä on hyvä esimerkki siitä kuinka kahden eri valtion välillä voidaan ikään kuin yhteistyössä viedä asioita eteenpäin ja samalla edistää myös sitä liikennöintiä joka ilman muuta valtaosaltaan suuntautuu suomeen päin

mehän hyväksyimme vaalialuemallin itä suomen maakunnissa laajalti eli olimme valmiita lähtemään siitä että tehdään tämä niin sanottu tasoituspaikkajärjestelmä lopuksi niin että pienimmät puolueet pystyvät sitten suhteellisessa osuudessaan saamaan sen paikan mikä heille kuuluu

eli yhteys turusta tampereen jyväskylän suonenjoen kuopion joensuun kautta tuonne rajalle olisi yksi sellainen linjanveto joka pitäisi saada runkotieverkkona aikaan

aikoinaan jotkut arvostelivat sitä miksi muun muassa kevan eli kuntien eläkevakuutuksen raha oli sijoitettu tuohon kelkkatehtaaseen

kokonaisuudistuksen joka tietysti olisi pitänyt valmistella juuri niin kuin vaalipiiriuudistukset pitää tehdä perustuslain mukaisesti ja nimenomaan kahdessa eduskunnassa säätämisjärjestyksen mukaisesti myötä me olimme kyllä jo valmiita itä suomessa harkitsemaan myös sitä että olisi pidetty tuo itä suomi ydinkoossa niin että pohjois karjala etelä savo ja pohjois savo olisivat muodostaneetkin kenties sen yhteisen vaalipiirialueen

on paikallaan että suomessa toimii yrityksiä eri puolilla ja tämäkin yritys vielä itse asiassa osa maailmanlaajuista konsernia ja tuottaa aivan upeaa tuotantoa kaiken kaikkiaan

tässä mielessä kyllä on erittäin tärkeää että liikenneministerien ja ministeriöiden välillä pystytään tätä yhteistyötä tekemään ja näin viemään myös näitä asioita sitten eteenpäin